meidän täytyy puolustaa tarvittaessa kriittisillä puheenvuoroilla ja vankoilla perusteluilla omaa asemaamme niin vaalipiirijaossa kuin kaikissa muissakin asioissa eikä se ole mitään pessimismin kylvämistä vaan se on täysin perusteltua oman alueemme ihmisten ja asioitten eteenpäinviemistä heidän etujensa varjelemista täällä eduskunnassa

hallituksen valmistelun olisi pitänyt olla alun perinkin parlamentaarisella pohjalla niin kuin puhemies heinäluoma tämän asian totesi viime syksynä kuuluisassa iisalmen puheessaan

onko rassattu kaikki ehdot auki

nyt on käynyt sillä tavalla että hallituksen valmistelutapa on päässyt myrkyttämään kuntien välisiä suhteita kentällä eri puolilla myrkyttämään myös semmoisia suhteita jotka ovat pelanneet aikaisemmin erittäin hyvin

parasta olisi että tämä esitys hylättäisiin tässä eduskunnassa ja pantaisiin tämä asia uudelleen valmisteluun parlamentaarisessa hengessä parlamentaariselta pohjalta tavoitellen suhteellisuuden parantamista joka varmaan onnistuisikin niin kuin hyvin tiedämme niin että koko maa on tämän valmistelun kohteena

se johtuu menettelytavasta valmistelutavasta joka on saanut tämän pahan tilanteen psykologisen tilanteen aikaan kentällä eri kuntien välillä

nyt siis hallitus yrittää siirtyä valtiovetoisuudesta kuntaperusteisuuteen ja se on oikea johtopäätös jos se on totta jatkossa

se nimittäin ratkaisee sen mikä on tämä lopputulos

arvoisa puhemies

herra puhemies

sitten kun tullaan tähän muuhun tähän liikennepolitiikan isoon kuvaan koko maan puitteissa niin kyllähän tämä paperi on keskittämispaperi koko maan puitteissa mutta myös sitten maakuntien sisällä

turvallisuus on sitä vankemmalla pohjalla myös suomessa mitä laajempi yhteisymmärrys erilaisten poliittistenkin ryhmien ja kansalaisten keskuudessa vallitsee turvallisuuspolitiikan päälinjasta

se on oikeastaan käsillä näinä aikoina kun saadaan julkistaloutta tasapainoon kun viedään kilpailukykysopimus satamaan tämän kevään aikana kun hyväksytään yrittäjän työllisyyspaketti ja kun saadaan infraa vielä siihen jonkin verran päälle

viimeisimpiä esimerkkejä tästä on edustaja kanervan johtama selvitysryhmä joka päätyi yksimieliseen esitykseen kutakuinkin puolustuksemme tulevaisuuden näköaloista

me itä suomessa olemme ainakin osittain tyytymättömiä siihen mitä nyt on luvattu

minä toivon että sdp joka on ollut hyvin vastuullinen valtionhoitajapuolue suomessa sille kaikki kunnia tästä osoittaisi tätä tilannetta kohtaan samanlaista myötäsukaisuutta kuin kansanedustaja lauri ihalainen suhteessa yhteiskuntasopimukseen

jos ulkopuolinen tarkkailisi viime päivien suomessa käytyä keskustelua tästä näkövinkkelistä niin ulkopuolinen tarkkailija tulisi sellaiseen tulokseen että konsensusajattelu ulkopolitiikassa on rakoilemassa tai ainakin kysyisi sitä onko rakoilemassa ja hän kysyisi mitä erilaiset vyöhykkeet nyt oikein tarkoittavat suomen ulkopolitiikassa eksaktisti otettuna

herra puhemies

pääministerille

tässä suhteessa minulla on vakava huomautus siitä että se on nurinkurinen asetelma että selonteko tehdään paljon tuonnempana rakennemuutos tehdään nyt meidät pannaan ikään kuin tehtyjen päätösten eteen siis tämä koko hyvä hieno eduskunta

hyvä on tässä on lukuja

suomen pankki on osa ekptä on tietty itsenäisyys suhteessa hallitukseen ja se rahan ottaminen kansankielellä tapahtuisi pankkivaltuutettujen päätöksellä

näettekö sellaisia merkkejä viime aikoina käydyssä keskustelussa vakavassa mielessä

elinten kanssa että tämä olisi mahdollista tällainen tulojen hankkiminen suomen pankin suunnasta

toisin sanoen puolustusministeri wallin te ette puhunut koko totuutta omassa puheessanne äsken kun piditte sinänsä oikein hyvän ja aika pitkänkin puheen

herra puhemies

täällä on suomen rooliin viitattu perinteen ja maineen ja osaamisen kautta että olemme sillanrakentaja olemme sovittelija

tässä tilanteessa on puhuttu jo presidentti niinistön roolista ja kerrottu myös että etyjin valtuuskunta matkustaa keskustelemaan tilanteesta kansanedustaja kanervan johdolla huomispäivänä moskovaan

tällä tiellä täytyy jatkaa sovittelijan ja sillanrakentajan tiellä sillä meillä on edessä ilman muuta euroopassa vastakkainasettelun kärjistyminen

harva asia on tyrkännyt liikkeelle maakunnissa ja täälläkin niin ison määrän joukkoja puhumaan kuin varsinkin nyt toisen asteen koulutuksen tulevaisuus

mutta merkille pantavaa on se että myös elinkeinoelämä ympäri maata on erittäin aktiivisesti samassa rintamassa kysymässä mitä oikein tapahtuu ja mikä on näiden leikkausten vaikutus pitemmän päälle sitten alueitten elinvoimaisuuteen ja koulutuksen mahdollisuuksiin auttaa elinkeinoelämää sen pyrkimyksissä synnyttää uusia työpaikkoja

valtion ääni kyllä kajahtaa talouspoliittisen ministerivaliokunnan kautta

jo nyt tämä tilanne on erittäin vakava ja kun lukee suomen pankin taannoista raporttia kymmenen vuotta eteenpäin niin kyllä se on kitukasvua ynnä siitä seuraavia erittäin vakavia seurauksia koko yhteiskuntaan

valtion omistusta myytiin hiukkasen verran ja perustettiin sillä rahalla tesi teollisuussijoitus joka on ollut erittäin hyvä väline kasvuyritysten investointien auttamisessa tähän päivään saakka ja myös tästä eteenpäin

nyt ei ole aika etsiä syyllisiä nyt pitää koettaa katsoa tulevaisuuteen

tarvitaan poikkeuksellisen laajaa yhteisrintamaa yhteistoimintaa näitten suurten talousvaikeuksien voittamiseen poikkeuksellisen laajaa rintamaa

täällä ministeri haavisto puhui hyvässä alkupuheenvuorossaan että valtio voi olla synnyttämässä uusia aitoon kysyntään perustuvia työpaikkoja uusille toimialoille

herra valtiovarainministeri oletteko te pohtinut jo valmiiksi mikä tällainen niin sanottu yhteiskuntasopimus voisi olla joka parantaisi voimakkaasti työllisyyttä loisi uusia työpaikkoja mikä ratkaisee suuren osan yhteiskuntamme ongelmista

pääministeri kertoessaan hallituksen suunnitelman vetosi sekä puheenvuoron alussa että sitten myöhemminkin työmarkkinajärjestöihin että ne nyt sopisivat ne asiat jotka ovat ottaneet sopiakseen

herra puhemies

valmistelu ei ole tämän hallituksen vahva laji

kun karsitaan pois omakehu rajuin moite ja pelottelukin niin kyllähän tässä on jäänyt tähän mennessä keskustelusta jäljelle se että kaikki ovat yksimielisiä siitä että työllisyys on avain sille miten tälle yhteiskunnalle käy seuraavien vuosien aikana

oikeuskanslerin ratkaisu viittaus tähän eritahtisuuteen on kyllä nyt vähintään kritiikkiä moitetta tämän hallituksen valmistelua kohtaan tämän asian osalta

työllisyys ratkaisee meidän yhteiskuntamme kohtalon ja myös monen henkilökohtaisen kohtalon muun muassa sen velkaongelman mikä on meidän kaikkien yhteinen kysymys

ei kinastella pitkään menneestä mutta kyllä se vain niin on että tämän asian valmistelu alkoi asianomaisessa portaassa ilmavalvontatehtävänä

tätä kevättä puhutellaan ratkaisujen kevääksi ja kyllähän tässä hentoja merkkejä käänteestä parempaankin on olemassa myös asiantuntijoitten mukaan

alun alkuaankin olisi pitänyt toimia tällä tavalla parlamentaarisen valmistelun pohjalta

ja toisekseen vielä lokakuun lopulla herra pääministeri puhui ilman sarvia ja hampaita ilmavalvonnasta tunnistelennoista ja kyseli sitten itsekseen että onko aseistusta vaiko ei se on vielä auki oleva asia

tuleeko käänne siinä mielessä kiky sopimus yhteiskuntasopimus on aivan perustavaa laatua oleva asia ja toivon että oppositio sdp etunokassa toimii myös jatkossa tämän sopimuksen aikaansaamiseksi

loppuun sanon vain sen että jos tässä maassa katoaa sopimisen taito ja tahto ei meillä ole kummoistakaan tulevaisuutta

kyllä se on vain sillä tavalla että naton pääsihteeri kävi täällä ilmoittamassa vähän ennen joulua viime vuoden puolella mikä on naton mielestä mahdollista ja mikä ei nato kumppanimaalle

ei niitä pidä pelätä niistä pitää keskustella rakentavalla tavalla

liikkuva ulkoilmakansa on terve kansa ja monella tapaa sitten iskussa ajatellen kaikkien meidän yhteisiä rientoja

haluan tässä korostaa arvoisa puhemies vapaaehtoistyön merkitystä ja seurojen ja yhdistysten vetäjien tekemän työn suurta arvoa siis seuroissa ja muutenkin

kun lähdetään lasten ja nuorten harrastuksia vetämään vapaaehtoispohjalta me emme oikein ymmärräkään kuinka suurista arvoista siinä on kysymys ei pelkästään rahassa vaan muutoinkin inhimillisesti ja sosiaalisesti

arvoisa puhemies

täytyy korostaa sitä että sillä minkä kodissa oppii ja mitä koulussa saa eväitä on kyllä sitten elämän mittainen vaikutus ajatellen liikuntaharrastusta

tässä suhteessa edustaja gustafssonin puheenvuoro tästä koululiikunnasta oli kyllä hyvä puheenvuoro

olimme puijon montussa toissa iltana katsomassa miten iivo niskanen innosti nuoria savolaisia tyttöjä ja poikia liikunnan pariin ja urheilun pariin

puheenjohtaja sasi aloitti puheenvuoronsa sanomalla että olen huolissani sinusta ei sinusta vaan suomesta ja sitten hän esitteli tämän hyvin kriittisen mietinnön

siitä ollaan laajasti yhtä mieltä

kun olemme vakavassa paikassa niin se tämmöinen poikkeuksellisen uhkaava tilanne vaatii myös poikkeuksellisen väkeviä tekoja ja myös poikkeuksellista yhteistyötä

herra puhemies

täällä on parissa puheenvuorossa nostettu esiin tämä idea yhteiskuntasopimuksesta sille on myös annettu nimi työllisyyssopimus tai ehkä mukaan liitettynä myös työelämäsopimus kaikki nämä yhdessä jolloin kolmikannan lisäksi siinä voisi olla mukana tämmöisen sopimuksen rakentelemisessa myös oppositsioni ja ehkä nimenomaan sitten perhe ja pienyrittäjät jotka ovat suomessa todellisia suurtyöllistäjiä

suuri valiokunta moitiskeli hallitusta venäjä suhteiden venäjä kumppanuuden aika vähäisestä käsittelystä

brysselissä tämä eun ja venäjän johdon tapaaminen taisi olla aika tavalla heikkotuloksinen ja lehtien mukaan median mukaan myös aika huonohenkinen

euroopan ongelmat ovat sitä lajia että siinä tarvitaan ilman muuta kahden vahvan siis eun ja venäjän suhteiden ei pelkästään normalisoitumista vähitellen vaan myös sutjakoitumista

mitä suomen hallitus aikoo tehdä että euroopan unionille syntyisi vähitellen todella toimivaa ja vaikuttavaa yhteistä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa ja mitä teette että vastakkainasettelu euroopassa ei kärjisty

tuskinpa meillä myrskyt ovat niin isoja ainakaan lähivuosina että ne voisivat aiheuttaa tosi laajoja vahinkoja meidän metsillemme aiheuttaa joukkokuolemaa mutta sen sijaan on olemassa aikamoinen riski vierasperäisistä metsätuholaisista jotka voivat puolestaan tällaisen joukkokuoleman aiheuttaa laajastikin

tutkijat viittaavat tässä yhteydessä muun muassa kansainväliseen kasvikauppaan sen seuraamiseen sen jonkinlaiseen kontrolliin

selonteossahan tätä ei oteta ollenkaan esille

onko hallitus noteerannut tämän näkökulman metsiemme politiikassa kun katse on kuitenkin vuosikymmeniä eteenpäin

tästä ei tule kyllä kunnon juustoa senkään takia että hallitus pani sivuun parlamentaarisen valmistelun

herra puhemies

kun kuuntelin tässä sdpn ja kokoomuksen puheenvuoroja niin mielestäni siellä sisällä on kyllä eroja miten suhtautua tulevaisuuteen

professori tuori siinä vertaa perustuslain uudistamista ja niin sanottua kuntauudistusta keskenään vaikutuksiltaan yhtä merkittävinä asioina

kokoomuksella tuntuu tukipakettien tiellä olevan valmiutta edetä pitemmälle ja pitemmälle sulkematta pois moniakaan vaihtoehtoja jatkoaskeleita